tämä ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa

jos me katsomme tällä hetkellä world economic forumin listaa siitä mitkä ovat maailman kymmenen kilpailukykyisintä maata niin niistä kuusi tulee euroopan unionista ja niistä kolme on eurossa

me toivoisimme että se olisi etyj me toivoisimme että se olisi joku organisaatio jossa me olemme jäseniä jossa saisimme jalkamme sisään ja toivon mukaan myös naton kumppanimaat pääsisivät osallisiksi tähän

me olemme siellä kansainvälisessä tehtävässä emme yhdysvaltain tehtävässä ja niistä syistä jotka on useaan otteeseen tässä salissa toistettu

ja jollain tavalla tuntuu siltä että me oikeusvaltiona liberaalin demokratian sosiaalisen markkinatalouden ja vapaakaupan puolustajana myös puolustamme maan oikeutta valita oma tiensä

sen takia että siellä keskustellaan ohjuspuolustuksesta ja sen takia että siellä pitkälti myös konsultoitiin venäjää naton uudesta strategisesta konseptista

tilanteen laukaisi myös se että venäjä valtasi suvereenin maan alueen siis krimin ja tilannetta ei helpota se että venäjä epävakauttaa itä ukrainaa tällä hetkellä pitämällä huomion poissa samalla krimistä

totta kai tietyillä alueilla on ollut enemmän tonttikauppoja kuin toisilla mutta se on kuitenkin vaan promille niistä tonttikaupoista joita suomessa käydään

edustaja soini me olemme kymmenen vuoden ajan käyneet debattia siitä tuleeko euroopan unionista liittovaltio vai ei ja te hyvin tiedätte että henkilökohtaisesti olen tullut ulos kaapista kauan sitten ja toivon eräänlaista hajautettua liittovaltiota

se vahvin asia jota voimme meidän joukoille ja niiden turvallisuudelle antaa on vahva tuki ja hyvä materiaali

mutta kuten te itse toteatte

karjula viimeinen huomio arvoisa puhemies arktisesta yhteistyöstä

eli uskon vahvasti siihen sekä tutkijana että ministerinä että euroopan unioni tulee aina olemaan huomattavasti enemmän kuin perinteinen kansainvälinen järjestö mutta huomattavasti vähemmän kuin valtio tai liittovaltio

toki meidän ensisijainen foorumimme on arktinen neuvosto mutta olemme myös pohtineet erilaisia kumppanuuksia sekä norjan kanssa kahdestaan että sitten venäjän kanssa kahdestaan

me teimme töitä sen eteen että saimme eun ja venäjän välille kumppanuussopimukset että venäjästä tuli wton jäsen että meidän kauppasuhteemme venäjän kanssa vahvistuivat

eussa on aina ollut liittovaltiopiirteitä jotka liittyvät määräenemmistöpäätöksiin komission toimivaltaan euroopan parlamenttiin mutta lopullista liittovaltiota siitä ei koskaan tule ja siihen on kaksi kriteeriä edustaja pekkarinen

ensiksi millä tavalla me panostamme tähän modernisaatiokumppanuuteen eli saamme meidän yrityksillemme ja toimijoillemme enemmän vaikutusmahdollisuuksia venäjällä

ensimmäinen on se kuten pääministeri ja myös valtiovarainministeri totesivat että lopullista budjettivaltaa euroopan unionille ei tulla koskaan antamaan

emme missään nimessä sulje sitä pois ja me olemme pitkässä juoksussa sitä mieltä että dialogia on käytävä ja se on ainoa tapa millä saamme afganistanilaista yhteiskuntaa rakennettua

se ei välttämättä halua ympärilleen vain ja ainoastaan vakaita demokraattisia naapureita kuten suomi vaan siihen liittyy myös vahva etupiiriajattelu ja siihen liittyy myös vahva nollasummapeli

kolmanneksi nyt kun venäjän kanssa on painettu reset nappia niin aika monet muut toimijat haluavat kilpailla siitä yhteistyötilasta joka suomella venäjän kanssa on

ranska saksa britit ja muut

meillä on erittäin paljon työtä tällä venäjä puolella ja sen takia haluan kiittää tulevaisuusvaliokuntaa siitä että tämä mietintö on laadittu

sitä ei voi enemmistöllä muuttaa vaan siihen vaaditaan jokaisen kansanedustuslaitoksen ratifiointi ja sellaisena se pysyy

ehkä näin ensikantaan totean että en oikein uskalla antaa nyt sitten lukua tai prosenttilukua siitä mikä puolue on eniten suomea velkaannuttanut

arvoisa puhemies

kanervalle eun budjetista

julkinen talous on ollut koko kuluvan vuosikymmenen alijäämäinen ja sen arvioidaan pysyvän alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät alijäämää

onko iran kuin venäjä

samalla on menossa pitkällekin menevä keskustelu siitä miten eu raha tulevaisuudessa kohdennetaan enemmän innovaatiopuolelle ehkä vähemmän tälle tukipuolelle

kukaan ei halua aseellista konfliktia kukaan ei halua että ukrainaan lähetetään joukkoja tai aseita

laakson kanssa keskustelusta vetäytyminen ja vastuun siirto

tällä voi olla yhteys vetäytymiseen mutta sillä ei välttämättä sitä yhteyttä ole

kun katsotaan asiantuntijalausuntoja niin tässä mietinnössähän todetaan että valiokunnan asiantuntijakuulemisessa hallituksen finanssipoliittisia linjauksia on pidetty lähtökohtaisesti oikeansuuntaisina mutta toisaalta säästö ja leikkauspäätösten on arvioitu heikentävän talouden kasvun mahdollisuuksia ja vahvistavan negatiivista kierrettä

eli tässä on todellakin kahdesta erilaisesta asiasta kyse ja sen takia palaan ed

reijosen huomioon siitä että on oikeastaan mahdoton tällä hetkellä sanoa missä vaiheessa me vetäydymme afganistanista

ja niin kauan kuin tätä saarnataan eu myönteisyyttä on hirveän vaikea kääntää vaikka meillä olisi keskusteluja täällä salissa salissa vaikka me laskee salissa jatkuvasti

nato suhde on kumppanuussuhde jota lähtevät vahvistamaan nato huippariin tällä viikolla tasavallan presidentti ulkoministeri ja puolustusministeri

me tarkastelemme tätä kysymystä vähintään puolivuosittain ja erittäin tiuhaan

mutta tässä keskustelussa menevät puurot ja vellit erittäin helposti sekaisin

mihinkä tässä pyritään

yhdellä yksittäisellä europarlamentaarikolla jos hän on aktiivinen on tänä päivänä enemmän valtaa eu lainsäädännössä kuin yksittäisellä ministerillä

me olemme useasti painottaneet tätä kysymystä

me pidämme sitä tärkeänä ja olemme myös olleet mukana tutkimassa millä tavalla prtn puitteissa ja eun puitteissa voitaisiin tätä resoluutiota tavalla tai toisella edistää

minun oma pelkoni vain on se että meillä on käsissämme euroopan rajoilla uusi jäätynyt koflikti a la transnistria nagorno karabah etelä ossetia ja abhasia

tämän lisäksi totean että meillä on yksi suomalainen ihmisoikeusasiantuntija eusrn eli eun erityisedustajan alaisuudessa ja yksi gender asiantuntija eupolissa

että jos vähän voin raottaa verhoa sen verran että meiltä on tulossa suurempi rauhanvälitysehdotus tai aloite muutaman viikon sisällä joka ei suoranaisesti tule kohdistumaan pelkästään afganistaniin vaan suomen toimintaan eri maailmankolkissa ja millä tavalla voimme käyttää suomalaisia rauhanvälittäjiä ennaltaehkäisijöitä erilaisissa kriiseissä

maataloudessa ollaan oltu erittäin aktiivisia heti kun saatiin tietää elintarvikevientikiellosta jokaisella tasolla ja toivottavasti nyt viikonloppuun mennessä

totean viimeisenä huomiona että se mikä minua huolestuttaa valtiovarainministerinä suomessa tällä hetkellä kaikista eniten on se muutosvastarinta jonka edessä me olemme

on erittäin vaikeata tehdä minkäännäköistä muutosta olipa se sitten poliittinen muutos tai lainsäädäntöuudistus olipa se sitten työmarkkinauudistus

hän siirtää pääväristykset uusi asia on jos se on tulee hyviä uutisia

viimeinen huomio

meillähän on ollut johtolankana se että me menemme niihin paikkoihin missä me voimme antaa lisäarvoa ja varmistamme että sillä operaatiolla on aina ykn oikeutus

minun mielestäni tämä on ollut erinomainen keskustelu

tulemme keskustelemaan hänen kanssaan asiasta myös huomenna

täällä on tullut paljon uusia näkemyksiä paljon erilaisia näkemyksiä tästä kaasuputkihankkeesta ja sen takia se oli osoitus siitä minkä takia oli hyvä että tämä keskustelu käytiin

arvoisa rouva puhemies

hän jotenkin puhui itsensä pussiin koska hänhän aloitti toteamalla että entinen pääministeri kiilusilmäisesti vastusti leikkausta ja nyt hän lopettaa toteamalla että kokoomus on se leikkaava puolue ja perussuomalaiset ja keskusta tukevat

jos ja kun suomi vetäytyy tsadista niin meidän yk panos tulee myös olemaan liian matala ja me katsomme erilaisia vaihtoehtoja joissa voimme olla ykn erilaisissa rauhanturvatehtävissä mukana

minä haluaisin nähdä sen tuplamahdollisuutena

mitä syvemmälle me voimme integroida venäjän euroopan unionin rakenteisiin ja länteen sen parempi

toinen mahdollisuus on se että me lähdemme nyt ihan tosissaan luomaan yhtenäisempää eurooppalaista energiapolitiikkaa

toinen tavoite ylitse muiden meillä on työllisyystilanteen parantaminen